mitä tulee turvapaikanhakijoihin otammeko tai voimmeko vaikuttaa kaikki olemme kai samaa mieltä siitä että eu kansalaisella ei tule olla täällä turvapaikkaoikeutta koska jos on eussa niin pitää olla säädylliset olot

olen vakuuttunut että valtiovarainministeri ymmärsi kysymykseni näistä uudistusasioista jotka liittyvät työeläkelaitoksiin

me tiedämme että kun ajatellaan kestävyysvajetta ja kestävää julkista taloutta ja suomen menestystä niin vakavaraiset eläkelaitokset ovat erittäin tärkeitä

sosiaalinen diskriminaatio ei ole sellainen turvapaikkaperuste mutta on monia muita tekijöitä jotka vaikuttavat meidän tilanteeseemme muun muassa levottomuudet ja muiden maiden toimet vaikuttavat myöskin nopeasti

julkisuudessa on nyt viime aikoina ollut puhetta esimerkiksi niiden ties miksi uusi edessään vakava rossääntöjen olemassa olevien vakavaraisuussääntöjen pidentämisestä sijoittajavastuusta jnp

mutta tällä hetkellä huoli on erittäin suuri siitä miten kreikka hoitaa asiansa tästä olemme keskustelleet suuressa valiokunnassa monta kertaa ja mihin euroopan ihmisoikeustuomioistuin esimerkiksi päätyy kun he käyvät lävitse tätä maata koskevia valituksia

oli hyvä että ministeri urpilainen korjasi soinin väittämiä ja oli mielenkiintoista todeta että soini luotti enemmän fthen kuin suomalaiseen julkiseen tiedonantoon josta olisivat selvinneet nämä uuden velkajärjestelyn yksityispiirteet ja velkakestävyyden taso

värderade talman

minun mielestäni tämä keskustelu jonka me olemme käyneet kuvaa mutta sen pitäisi vielä enemmänkin kuvata sitä miten kriittisiä aikoja eletään tällä hetkellä

ehkä voi sanoa että huolestuneisuudella olemme nähneet että nyt on kulunut kaksi kuukautta siitä kun päämiehet periaatteessa sopivat näistä uusista välineistä ja vielä ei ole selvyyttä tulevatko ne tosiasiallisesti voimaan

tässä keskustelussa on esiintynyt yhtä sun toista väitettä muun muassa mitä eun tuomioistuin voisi tehdä erinäisissä tilanteissa

siitä on kysymys

en väitä olevani eu oikeuden asiantuntija mutta kuitenkin haluaisin viitata tuomari allan rosaksen artikkeliin turun sanomissa ilmeisesti viime viikolla kun hän totesi että vakaus ja kasvusopimus on jätetty näiden niin sanottujen rikkomuskanteiden ulkopuolelle

se on luotu liian paljon hyviä säitä kesäsäitä eikä myrskyä varten

siinä mielessä olen kiitollinen että pääministeri ja valtiovarainministeri viitoittivat sellaisia teitä ja sellaista päätöksentekoa joka vahvistaa yhteistä luottamusta euhun

pelkään pahoin että kun on tällaista puhetta aina että jonkun pitää irrottaa letkut pois jos ei ole sovittu säännöistä niin koskeeko tämä vain silloin esimerkiksi raha asioita vai pitäisikö meidän osoittaa säätää romanialle unkarille

elikkä samat säännöt eivät tähän päde kuin muihin asioihin joissa komissio voi vetää niin sanotusti tuomioistuimeen jäsenmaan joka rikkoo velvoitteita jättää panematta toimeen esimerkiksi natura alueita ympäristölainsäädäntöä ja niin edelleen

siinä mielessä olemme tänään kyllä kuulleet aika mielikuvituksellisia tulkintoja mihin kaikkeen tuomioistuin voisi meidät tuomita jos emme toimi sopimusten mukaisesti

elikkä voi päinvastoinkin sanoa että se että tuomioistuimella ei ole näissä vakaus ja kasvusopimuksen asioissa toimivaltaa on ehkä osasyy siihen lepsuiluun joka nyt ollut

arvoisa puhemies värderade talman

haluan kiittää hallintovaliokuntaa hyvin tehdystä perusteellisesta työstä

on nyt todella tärkeää että tämäkin laki voi astua voimaan koska kotouttamislaki ja nämä vastaanottosäännökset on erotettu toisistaan

on selvää että nyt on tärkeää että ne asiat joihin valiokunta kiinnittää huomiota ovat sellaisia joista tulevaisuudessa pitäisi olla myöskin jatkopohdiskelua

kun katsoo tätä esitystä jos yrittää sen perusteella keskustella jotain niin toteaisin vaan että meillä tulee olemaan muita euroopan maita joissa pääsee vastaanottojärjestelmään ja joissa on tämän jälkeen siis houkuttelevammat olot

niin kuin mietinnössä todetaan tänä keväänä esimerkiksi ihmiskaupan ohjausryhmä antaa loppumietintönsä jossa on tarkasteltu onko esimerkiksi tarpeita muuttaa ja selventää lainsäädäntöä

tätä raporttia odotamme ihan muutaman viikon sisällä kun asia on totta se kunhan ohjausryhmän viimeinen kokous on pidetty

muun muassa te olette viitanneet siihen että ette tuottaa se käy ruotsi tänään ruotsi ei ruotsissa olisi kireämpää kuin meillä

tämän osalta ei ole näin

hän viittasi että hän ei usko minun tulkintaani liittyen että tämä ervvn rahoitus tulee vasta kolmantena

meillä oli valmistelun aikana sellainen tilanne että ehkä satakunta lasta oli ilman minkäänlaista opetusta ja ajatellen suomen mainetta ja lasten oikeuksia tämähän oli kestämätön tilanne

värderade talman

mitä tulee dublin järjestelmään niin siinä toisaalta edellytetään myöskin yhteistoimintaa muiden eu maiden kanssa

keskustelun ja valmistelun aikana kuitenkin lähes tulkoon kaikki lapset myöskin ne jotka olivat turvapaikanhakijoita saivat koulutusta

valtaosa suomeen tulevista dublin tapauksista on etelä euroopasta eikä kuten joidenkin urbaanilegendojen mukaan ruotsista tai muilta lähialueilta etelä euroopasta ja joitakin hakijoita on tullut puolasta erityisesti tsetseenejä

myönnän että hallituksen esitys ehkä ei kuvaa sitä päätöksentekoa niin selvällä tavalla kuin se voisi olla mutta meidän on tässä salissa pystyttävä ja yritettävä kuvata sitä päätöksentekojärjestelmää ja tänään on kuvattu hyvin se miten kaikissa vaiheissa eduskunta pääsee mukaan kun tehdään konkreettisia uusia ohjelmia tai tukiratkaisua jonkun maan puolesta

toisaalta meillä on kipupisteenä myöskin että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lukuisia kertoja noin satakunta tapausta asettanut täytäntöönpanokiellon koska tämä tuomioistuin ei katso että kreikan vastaanottojärjestelmä ja menettely vastaavat eurooppalaisia ihmisoikeussopimuksia

mats nylund sanoi meidän ryhmäpuheenvuorossamme että pitkällä tähtäimellä pitäisi pyrkiä minimitasoon mitä tulee yritysverotukseen euroopassa

tietysti pitää koputtaa puuta mutta nyt on taas tilanne että suomeen hakeutuu pohjoismaista vähiten turvapaikanhakijoita

ja ministeri urpilainen totesi että valtiovarainministeriössä on suunnitteilla toimia aggressiivista verosuunnittelua vastaan

siinä mielessä koputtaa puuta että jos esimerkiksi tapahtuu afrikassa suurta liikehdintää emme tiedä mihin tämä päätyy

rajamäki

ruusuja ministeri ihalaiselle siitä että saamme osaamiskeskuksen mitä tulee kotoutumiseen ja myöskin lisäsatsauksia erityisesti lukioon valmistavaan opetukseen mutta kyllä täytyy antaa risuja ministeri arhinmäelle siitä että indeksiä tulee opintotukeen mutta kulttuurilaitosten varoja jäädytetään

kun katsomme myöskin miten turvapaikkaluvut ovat kehittyneet niin ne olivat kaikissa pohjoismaissa viime vuonna korkeimpia kuuteen vuoteen

ehkä kuluneet vuodet ovat myöskin poistaneet joitakin tekijöitä ja tuntemuksia luuloja jotka liittyvät niin sanottuihin vetovoimatekijöihin

miten on mahdollista että maassa joka maksaa pienimmän korvauksen turvapaikanhakijoille on moninkertainen määrä turvapaikanhakijoita verrattuna muihin maihin

joistain muista asioista on siis kysymys

tässä ed

vastaanottolainsäädäntö tulee suuremmassa mitassa syksyllä joten silloin voidaan myöskin puuttua siihen jos esimerkiksi tulee helsingin ja kuntaliiton kokemia huolenaiheita

puheenjohtaja ja myöskin mietintö viittaa siihen että pitäisi selvittää ruokapalvelujen tarjoamista rahan sijasta

toisaalta jos henkilö odottaa pitempään ja hänen hakemuksensa esimerkiksi on varsinaisessa käsittelyssä on hyvin passivoivaa jos hänelle tarjotaan kaikki palvelut valmiina

mutta meidän asiantuntijamme niin kuin hallituksen esitykseen on kirjattu ovat todenneet että kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ei ole normaalitapauksissa

jos jokin hätätilanne niin kuin lähinnä sellainen kuin lapsen huostaanotto tai jokin vastaava on niin silloin on kunnissa annettu

mutta kaiken kaikkiaan on tärkeätä että käsittelyajat ovat nopeat käsittely on tarkkaa ja siihenhän on panostettu huomattavasti nyt tämän kauden aikana

on kuitenkin mielenkiintoista se että meille on tullut turvapaikanhakijoita lähinnä bulgariasta ja lähinnä yhdeltä alueelta mutta romanian romanit esimerkiksi eivät hae turvapaikkaa jostain syystä vaan he sitten joillain muilla tavoilla ja keinoilla tulevat tänne

vaikka olemme lehdestä lukeneet että tuleva tohtori on hesarin mukaan tehnyt pohjan tälle välikysymykselle niin sopii kyllä kyseenalaistaa eräitä tietoja mutta ehkä siinä suhteessa kun perussuomalaisten mukaan euro on kaiken pahan alku

on aivan selvää että on erittäin tärkeätä että eurooppa neuvosto etenisi päätöksessään joka tehtiin ennen pääsiäistä että pyritään poistamaan köyhyyttä pyritään edistämään koulutusta

keskustelu on näin löytynyt ryhdy yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta

lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsittely myöskin päästy

oletteko tutkineet oecd tilastoja

miten on ihailemanne ison britannian laita jossa teolliset työpaikat ovat tyystin hävinneet ja heidän julkinen velkansa on erittäin suuri

ja niin kuin pääministeri totesi ruotsi on joutunut alentamaan ei kasva ennusteita ja ivainä ja siitä että kasvuennusteitaan

ja todettakoon myös että on hyvin mahdollista ja meille asetettiin oikeastaan velvoite myöskin työllistää maahanmuuttajia entistä paremmin jopa eurooppa neuvoston päätöksenä

en voi välttyä siltä tunnelmalta että soini haluaa enemmän federalismia koska hän sanoi että miten on mahdollista että komission puheenjohtaja ei ole valittu demokraattisilla vaaleilla

itse en sulkisi pois sitä ajatusta että myöskin tulevissa rahoitusratkaisuissa olisi sellaisia porkkanoita jotka pakottaisivat näitä uusia jäsenmaita toimimaan vähemmistönsä suhteen paremmin

kankaanniemi että me eduskunnassa olimme hyvin tiukkoja romanian ja bulgarian suhteen ja se auttoi myöskin suomen edustajia eurooppa yhteyksissä että toimittiin sen puolesta

hyvät ystävät ed

on selvää että vastaanottokeskukset ovat tällä hetkellä maahanmuuttoviraston ohjauksessa ja sitä kautta on myöskin tällaisia poikkeuksellisia syitä jolloin olisi oikeus jäädä vastaanottojärjestelmään

päinvastoin suomalaisten suhtautuminen siihen ei ole muuttunut viimeisten vuosien aikana mutta jatketaan vielä keskustelua myöhemmin ed

tässä itämeri strategiassahan meillä nimenomaan on ollut tarkoituksena se että nyt saatte selonteon ja samaan aikaan sitten valiokunnalla on mahdollisuus keskustella itämeri strategiasta

ne täydentävät toisiaan ja täysin eduskunnan vallassa tietysti on miten tästä keskustellaan mutta meidän toiveemme on että se tapahtuu samanaikaisesti tietoisina molemmista asioista

sitten kun me katsomme tätä rahoitusasiaa niin meillähän on kokemuksia muun muassa pohjoinen ulottuvuus ja me olemme pystyneen pohjoisen ulottuvuuden monilla rahoitushankkeilla ja kumppanuuksilla saamaan enemmän varoja tähän lähialueemme suojeluun kuin ehkä muodollisesti olisi ollut saatavissa eu budjetin kautta joten tässä yhteydessä on valittu se tie

on luonnollista ja me olemme pitäneet erittäin tärkeänä että komissiolla on myöskin valvonta ja vetovastuu niin sanotun itämeri strategian jatkosta joten siitä tulemme huolehtimaan

arvoisa ed

kiuru moneen otteeseen totesimme näistä pesuaineista että se on merkittävä ja nimenomaan merkittävä silloin jos me saamme eun tasolla tästä säännöksiä

öljyntorjunnasta sen verran että mehän olemme pohjanneet toisaalta niihin selvityksiin mitä syke on tehnyt toisaalta siihen mitä olemme myöskin sisäisessä turvallisuudessa meriturvallisuusosuudessa arvioineet ja tältä arviolta on nämä tarpeet tässä esitetty

asko seljavaara ainakin esittelevä ministeri tuntee erinomaisen hyvin emsan ja meillä on myöskin tämä emsan kuva tästä torjuntavalmiudesta

ehkä meidän käsityksemme siitä todellisesta avusta mitä sieltä on saatavissa ei ole niin hirveän positiivinen vielä mutta minä luotan siihen että helcomin yhteydessä brisk hanke tuo enemmän mahdollisuuksia todella parantaa ja yhteisesti tehostaa toimintaa niin kuin me olemme todenneet

harkimo tästä vtsstä

siis vaikeita valintoja mutta toivottavasti me saamme siihen jotakin ratkaisua koska me olemme rakentaneet esimerkillisen järjestelmän jota muut ovat täällä ihailleet

pulliainen meillä on yhteisenä murheenkryyninä joskus ollut että marpol sopimuksen muutokset ovat tulleet tänne erittäin myöhään mutta nyt on tämä valmius nyt tiedämme myöskin teknisesti miten tämä viedään eteenpäin

huovinen meripolitiikasta

itämeri asioista olen itse johtanut kaksi laajaa kansalaiskuulemista tämän kokonaisuusvalmistelun ajan nyt en selonteon mutta tästä aiheesta meripolitiikasta ja itämeri politiikasta aiemmin

taloudellisten vaikutusten arviointia on monessa suhteessa tehty on arvioitu mitä esimerkiksi vesi ja viemärilaitokseen tarvitaan nitraattidirektiivi öljydirektiivi

ja samalla kun me puhumme tästä talousvaikutuksesta niin toivon että olen pystynyt vastaamaan myöskin ed

ja todellakin kun katsotaan näitä uusia esityksiä niin ehkä tämä fosforin rajoittaminen ja uusi tekniikka olivat sellaisia asioita jotka me voimme viedä tässä yhteydessä eteenpäin

rail balticasta arvoisa edustaja nimenomaan nyt ten suuntaviivojen käsittely eussa on alkanut ja siinä on tämä muun muassa yhtenä prioriteettina kun suomi on esittänyt niin sanottuja prioriteettihankkeita

haluaisin ottaa esille vain siis vain kolme virhettä edellisen puhujan puheessa

arvoisa puhemies värderade talman

se merkitsee kyllä aika suurta haastetta tulevalle eduskuntakaudelle jos ei tätä määrää ole pystytty tässä ajassa lukemaan

mutta hyvät ystävät tämä tilaisuus on sekä hallituksen että opposition eräänlainen tulikoe ja siinä mielessä petyin että tehdään mustaa valkoiseksi ja valkoista mustaksi

haloo

nitraattidirektiivi itämeren puhdistus ja kaikki muut

hyvä ystävä kimmo tiedämme että esimerkiksi yrittämisen osalta nykyinen listaamattomien pienyritysten verotus on ollut yksi tärkeä tekijä saada lisää työtä ja tehtäviä ja sen me säilytimme ja olemme valmiita tukemaan pekkarisen linjoittamaa tietä tapoja kannustaa tutkimusta ja tuotekehitystä

hyvät ystävät on kysytty miten me haluamme toteuttaa tätä tahtotilaa ja tätä selontekoa